pyrimme toiminnallamme siihen että ihmisten ei tarvitsisi lähteä pakoon tai muuttaa paremman elämän toivossa kotimaistaan

humanitäärinen apu kohdistetaan niille joilla on suurin tarve avullemme

jos poliisin hallintorakenneuudistuksen tarkoituksena on ollut tehostaa toimintaa niin siinä on onnistuttu sillä että entistä suurempaa hälytysmäärää hoitaa entistä vähemmän poliisihenkilökuntaa

se kiirehtii nyt vain hälytystehtävältä toiselle

sen sijaan että rahaa sokeasti jakamalla yritettäisiin ostaa hyvä omatunto perussuomalaiset haluavat auttaa kehitysmaita siten että ne pääsevät pois ikuisesta autettavan asemasta ja voivat pitkällä tähtäimellä vastata itse omasta hyvinvoinnistaan

kehitysmaat eivät voi elää jatkuvasti kehittyneiden maiden armopaloilla vaan ne tarvitsevat kipeästi omia verotuloja jotta niiden yhteiskunnat pääsevät tasapainoisesti kehittymään

taloudellisten resurssien pienentymisestä huolimatta on päästy lopputulokseen jossa suomella on nyt ensi kertaa selkeä kehityspoliittinen visio

arvoisa puhemies

epätasa arvoa aiheuttaa etäisyyden mittaaminen niin sanottua linnuntietä eli laskennassa ei huomioida muun muassa vesistöjen kiertämisestä aiheutuvaa lisämatkaa

niinpä vesistöjen pilkkoma kunta voi saada valtionosuuksia suhteessa paljon enemmän kuin kunta missä etäisyys suurempiin väestökeskittymiin on maanteitse käytännössä sama

rääkkylän kunta saaristoisimpana ja vesistöjen pilkkomana on selvä väliinputoaja tässä syrjäisyyttä mittaavassa laskennassa

arvoisa puhemies

kertomuksesta luemme sitran tehtäväksi edistää suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä

tulevaisuus ei ole pelkästään sitran tehtävä tulevaisuusorganisaationa vaan koko eduskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan tehtävä

tämän vuoden toimintakertomuksen ja sitran kolmesta teemasta keskityn nyt lähinnä yhteen nimittäin resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta osioon

koska tulen itse suomen itäisimmästä biomaakunnasta haluan korostaa erityisesti sitä että biotalouden koti on maakunnissa

tämä jäi tänä vuonna vähemmälle huomiolle ja kertomus keskittyy ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutostarpeisiin yhteiskunnassa mutta toisaalta myös mahdollisuuksiin joita se tuo tullessaan

voidaan kai silti ääneen sanoa että tässä on myös mahdollisuus kuten kertomuksessa todetaan liiketoiminnan edistämisen mahdollisuuksista

metsä ja biomassat ovat luonnonvara joka ei suomalaisen perinteikkään kestävän metsätalouden ansiosta hupene vaan kasvaa uudelleen

nykyinen valtioneuvoston päätöksiin perustuva säädöspohja ei siten ole ollut tässä asiassa riittävä

tarvitsemme hoitohakkuita joilla turvataan metsien tuotto ja samalla turvataan puuraaka aine niin kemialliselle kuin mekaaniselle puunjalostukselle

kuten jo mainitsin esityksessä saatetaan nykyisin valtioneuvoston päätökseen sekä sen soveltamiskäytäntöön perustuva ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden myöntäminen lain tasolle

kotimaakunnassani pohjois karjalassa tehdään jo reilun askeleen verran edellä metsäperusteista biotaloutta ja toivon että sen toimintaedellytykset turvataan myös tulevaisuudessa

tarvitsemme työtä ja työpaikkoja jotka eivät karkaa halvempien tuotantokustannusten maihin ja jotka ovat kasvavia vientialoja

tässä markkinoinnilla ja koulutuksella on olennainen osuus

sitra nostaa esiin myös lähiruuan osana menestyvää kiertotaloutta

ja kuten kertomuksessa todetaan kiertotalouden olevan tahdon asia niin myös lähiruuan ja mielestäni erityisesti luomuruuan käyttö on tahdon asia

kunnissa tulisi tehdä rohkeammin lähiruokastrategioita joissa painotettaisiin ruuan merkitystä tuottamista ja kuluttamista sekä korostettaisiin luomuruuan merkitystä

kuten valiokunta on todennut harkinnanvaraisen eläkkeen merkitys on suuri erityisesti niille ansioituneille taitelijoille joiden tulot muodostuvat satunnaisista tuloista

voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla sanoi tapio rautavaara aikoinaan ja tämä on totta edelleen taitelijauralla

ruokahävikistä tulisi päästä eroon

arvoisa rouva puhemies

oli erittäin hienoa kuulla edustaja tolvaselta että tämä esitys ja lopulta voimaan tuleva laki ei ole pysyvä tila vaan muutos on mahdollista

kuten jo edellisessä käsittelyssä totesin olen pitkin hampain hyväksymässä tämän lakiesityksen ja vain siksi että toivon uutta lakiesitystä pikimmiten

luontomatkailun osana metsästys ja kalastus ovat monissa maissa kasvuala ja myös meillä suomessa on tähän hyvät edellytykset olemassa

maakuntamme tarjoavat ekosysteemipalveluita mahdollisuutta virkistyä puhtaassa luonnossa mutta myös mahdollisuuden metsästää ja kalastaa

myöskään liikennerikoksista annetut sakot eivät ole rangaistuksia ellei niitä joudu maksamaan tai suorittamaan esimerkiksi yhdyskuntapalveluna

arvoisa rouva puhemies

kautta linjan myönteistä kehityspoliittisessa selonteossa on myös se että suomi pyrkii olemaan entistä aktiivisempi kehityspoliittinen toimija

suomi haluaa varmistaa kehityspolitiikan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden sekä valita selkeät painopistealueet joilla se haluaa toimia ja pystyykin täten vaikuttamaan aikaisempaa painokkaammin

arvoisa rouva puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia muun muassa siten että valtion virkamies voitaisiin siirtää määräajaksi työskentelemään myös osittain toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan kuin valtion palveluksessa

voimassa olevassa valtion virkamieslaissa säädetään virkamiehen määräajaksi siirtämisestä virkojen ja virkamiesten siirtymisestä toistaiseksi sekä virkamiehen käytettäväksi asettamisesta

virka voidaan myös siirtää toiseen virastoon ilman siihen nimitetyn virkamiehen suostumusta mikäli virka siirretään virkamiehen työssäkäyntialueella tai työssäkäyntialueelle

tämän esityksen yhtenä tavoitteena on asiantuntijuuden hyödyntäminen nykyistä joustavammin hallinnonalojen ja valtion virastojen välillä sekä työtehtävien määrän tasaaminen suuntaamalla tilapäisesti valtion henkilöstövoimavaroja nykyistä joustavammin sinne missä niiden tarve on suurin

tuleva tehtävä ei mielestäni johdu valtioneuvoston tarpeesta vaan tehtävä on räätälöity ensisijaisesti hänen siirtämiseksi pois tullin pääjohtajan tehtävästä

tulli on hänen johdollaan saavuttanut kaikki sille viime aikoina asetetut tavoitteet

mielestäni tullin tilanne ei parane pääjohtajaa vaihtamalla mutta muut muutokset johtoryhmän toiminnassa ja kokoonpanossa ovat välttämättömiä

kuten puheeni alussa totesin tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia muun muassa siten että virkamies voitaisiin siirtää määräajaksi työskentelemään toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä tai muun työnantajan kuin valtion palveluksessa

johtajalle on toki eduksi jos hänen johtamistyylistään tykätään mutta se ei ole perusvaatimus töiden sujumiselle

mielestäni tämä on tarpeetonta koska monessa järvessä ei ole nytkään verkolla kalastavia kalamiehiä

tähän pitäisi vähintään saada muutos

jos minä haluan kalastusoppaana opastaa pilkintää niin miten minä voin ottaa vain kuusi henkilöä sinne pilkkimään kun minä voisin ottaa vaikka kymmenen venäläistä pilkin harrastajaa

edellä mainittujen alueiden ruokaperunantuottajat joutuvat ostamaan uuden vähintään e luokan siemenen vuosittain

hallituksen esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan

esityksen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa hallitusohjelman mukaisia norminpurkutavoitteita ja alentaa markkinoille tulon esteitä

siementuotanto kuitenkin hyötyy alueen erittäin hyvästä kasvinterveystilanteesta ja korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen statuksesta

silloin posti oli vielä lähes joka kylällä

perinteisen postitoiminnan merkitys on vähentynyt myös sähköisen kaupankäynnin lisääntymisen seurauksena samalla kun logistiikan ja pakettijakelun rooli on kasvanut

nykyisin pasta ja riisi korvaavat perunan yhä useammin ruokapöydässä vaikka perunanviljelijät pakkaamot ja teollisuus yrittävät kääntää kehityksen suuntaa

peruna on perheiden perusruokaa ja se sisältää vähemmän energiaa kuin riisi ja pasta joten keitettynä ja uunissa paahdettuna peruna sopii myös painoaan tarkkailevan lautaselle erittäin hyvin

myös maa ja metsätalousvaliokunta korosti sitä että ruokaperuna ja siemenperunasektoreiden on pystyttävä ei lakisääteisin keinoin sopimaan laajalla yhteistyöllä menettelyistä joilla molempien sektoreiden edut ja tuotannon jatkomahdollisuudet turvataan tasapuolisesti

tällä hallituksen esityksellä pyritään luomaan jo tällä hetkellä toimiville ja potentiaalisille postiyrityksille edellytyksiä kehittää toimintaansa ja palvelujaan vastaamaan muuttuvaa liiketoimintaympäristöä

arvoisa puhemies

tässä on tänään kuultu varsin hyviä puheenvuoroja ja haluan vielä lisätä omani erityisesti poliisien ja sotilaiden eläkeikäuudistukseen josta on jo tänään keskusteltu

eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen kolmekymmentäviisissä kävin ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

tällä hetkellä suomen postimarkkinoilla toimii käytännössä vain yksi postiyritys

postimarkkinoita ei ole vielä suomessa kunnolla avattu

suomi osallistuu eun taisteluosastojen valmiusvuoroon nyt kuudetta kertaa

tämän esityksen tavoitteena on madaltaa potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä sekä luoda edellytyksiä uudenlaiselle postiliiketoiminnalle

samalla hänelle säädettiin siirtymäaika jonka kuluessa ammatilliseen eläkeikään oikeutetun työntekijän tuli tehdä valinta ammatillisen eläkeiän ja varhennettujen eläkejärjestelmien välillä

esityksen tavoitteena on lisäksi yksinkertaistaa hallinnollisia prosesseja sekä vähentää postiyritysten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa

esityksessä ehdotetaan myös että nykyisen postilain mukaisesta postitoimilupajärjestelmästä luovutaan ja se korvataan ilmoitusvelvollisuudella viestintävirastolle

päätöstä seuraaviin valmiusvuoroihin osallistumisesta ei ole vielä tehty mutta pidän henkilökohtaisesti tärkeänä että olemme siellä missä saamme uutta sotilaallista osaamista ja kokemusta sotilaallisesta yhteistyöstä muiden eu maiden kanssa

valinnan tehneet työntekijät luottavat edelleen tämän sopimuksen pysyvyyteen ja näin tulee olla jatkossakin sopimusta ei saa rikkoa

pitää muistaa myös se seikka että euroopan unionilla ei ole omia itsenäisiä puolustusvoimia

mikäli muutosta ollaan nyt tekemässä yksipuolisesti niin näen tärkeänä että lakimuutos lähetetään vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi

jatkossa asiakkaat ilmeisesti hankkivat sanomalehtensäkin digitaalisessa muodossa koska jos lehti jaetaan laatikkoon iltapäivällä eivät lehdessä olevat uutiset ole enää mitään uutisia

esityksen mukaan myös sotilaseläkejärjestelmään kuuluvien henkilöiden vanhuuseläkeiät nousisivat samassa suhteessa kuin muillakin palkansaajilla

tärkeintä on kuitenkin miettiä mitkä ovat suomen valmiusvuoroihin osallistumisen todelliset hyödyt ja haitat ja miten toimintaa voitaisiin entisestään järkevöittää